yksityistuojilta kannettu elv palautettiin heille siltä ajalta kun autoverotuksen oikaisu ja muutoksenhakuaikaa oli vielä jäljellä

meidän vaan on uudistettava sitä käsittelyä niin että tulee vähemmän juttuja oikeuteen ja ne jutut jotka tulevat jäävät käräjäoikeusvaiheeseen

arvoisa puhemies

siksi meidän on syytä rajoittaa muutoksenhakua niin että näyttömuutoksenhausta pääsääntöisesti ei voisi enää valittaa

yhdyn edustaja saarisen näkemykseen siinä että kiinteistövero on liian sokea mutta sen sijaan pidän esimerkkinä mainittua ikää verotusperusteena ehkä kaikkein huonoimpana valikoivana tekijänä

palautusmenettelystä säädettiin erillislaki sen takia että palautukset maksettiin poikkeuksellisesti verohallinnon kautta hyödyntämällä sen tietoja verovelvollisten osoitteista ja pankkitileistä vaikka palautuspäätökset teki viran puolesta autoverotusta hoitava tulli

menettely edellytti lainsäädäntöä koska siinä luovutettiin verovelvollisten henkilötietoja viranomaisten välillä

on totta että kun meillä esimerkiksi arvonlisäverotuksessa on eu lainsäädännöstä johtuen mahdollisuus vain kolmeen portaaseen niin kiinteistöverotuksessa meillä on käytännössä mahdollisuus rajattomasti ottaa huomioon maan eri olosuhteita omistajien tai asukkaiden erilaisia olosuhteita tonttipolitiikkaa ja muita erilaisia vaikuttavia tekijöitä

tärkeää on huomata ettei erillislailla laajennettu palautusoikeutta ajallisesti eikä aineellisesti vaan säädettiin ainoastaan palautusten toteuttamistavasta

meillä on eletty siinä ikään kuin illuusiossa että me voisimme pienillä rahapaikkauksilla nopeuttaa oikeuskäsittelyjä

se että palautus rajoittui vain neljään vuoteen johtui eu tuomioistuimen erittäin vakiintuneesta ratkaisulinjasta jonka mukaan eu oikeuden vastaisesti kannetut verot palautetaan kansallisten muutoksenhakusäännösten puitteissa

kun näen asianajajana avioliiton ennen kaikkea varallisuusoikeudellisena sopimuksena niin en todellakaan suosittele toisin kuin edelliset puhujat avioliittoa kaikille

tämän hallitus on tehnyt lapsiperheiden ongelmien poistamiseksi aivan samoin kuin on tehty lapsilisien sitominen indeksiin

olen aivan varma siitä että kiinteistöverotusta joudutaan sen erinomaisista ominaisuuksista johtuen jatkossa korottamaan koska muista veroista tällaisia ominaisuuksia ei niinkään löydy

mutta näin ei vain voi olla

tiedän tapauksen jossa avoparin omaisuus käsitti arvokkaan pianon ja muuta omaisuutta ei ollut

osapuolet olisivat ehkä halunneet avioliittoon mutta toinen osapuoli ei halunnut tuosta pianosta luopua eikä ollut mahdollisuutta tehdä avioehtosopimusta koska tätä sitten taas toinen puoliso ei halunnut

vielä hieman sivuan näitä muita veromuotoja joista edustaja lehti erinomaisesti referoi koskien naapurimaita

tässä lähetekeskustelussa on kuultu erinomaisia esityksiä siitä miten kasvua suomessa voitaisiin jatkossa tukea ja todella toivon että hallitus suhtautuu näihin esityksiin vakavasti ja myös edustajat suhtautuvat tähän kysymykseen niin vakavasti että yhä edelleen sekä hallituspuolueista että oppositiosta tekevät aktiivisesti esityksiä joita uskon että hallitus tulevan talven aikana vakavasti pohtii

sanottakoon vielä että yksi hyvä verotuskeino jolla on saatu kasvua aikaan naapurimaassa on etelänaapurimme yritysvero

tällä hetkellä meidän avioliittolakimme estää rajoittaa puolisoiden tavallaan vapaata tahtoa ja avoliitto tällaisilla säädöksillä joita nyt säädellään toimii paljon paremmin monessa tilanteessa

samaan aikaan edustaja sipilä puhuu kauniisti siitä kuinka yritysten rahoitusta pitäisi lisätä mutta ottaisi valtaosan tuosta paketista pois yhteisövero ja osinkoveromuutoksella

vero kerätään vasta siinä vaiheessa kun voitto siirtyy yrityksen ulkopuolelle

eli kannattaa kasvaa kannattaa investoida työllistää ja jos sitten voittoa kertyy ja sitä halutaan myös pois nostaa niin siinä vaiheessa isketään se vero päälle

siksi meidän on uskallettava astua näiden pienten paikkausten tieltä paljon pidemmälle ja katsoa sitä lopullista ratkaisua ja miten siihen oikeasti päästään

kun tätä keskustelua on kuultu näistä neljästä asiasta joista kaikista nyt tässä yhteydessä on sallittu keskustelu olen ymmärtänyt että käytännössä kaikki käytetyt puheenvuorot ovat tukeneet nyt tekeillä olevia esityksiä

sen jälkeen helsingin käräjäoikeus on ratkaissut yhden uuden kanteen jossa valtio tuomittiin linjausten pohjalta maksamaan elv vahingonkorvauksena mutta jossa kantaja tuomittiin kantamaan omat oikeudenkäyntikulunsa

menettelytapa on tietysti herättänyt paljon huomiota mutta lakien sisällöstä vallitsee selvästi vahva yhteisymmärrys ja tästä johtuen arvoisa puhemies kun verojaosto nyt vetäytyy pohtimaan näitä kysymyksiä kuulemaan asiantuntijoita ja tekemään ratkaisuja uskon että kahden tunnin tauon aikana verojaosto kyllä pystyy asiat käsittelemään ja valtiovarainvaliokunta varmasti näin muodoin myös saa mietinnön kahdessa tunnissa tänne saliin pohdittavaksi

tästä vanhentumisesta on säädetty oikeusrauhan saavuttamiseksi sekä hallinnollisessa veroihin sovellettavassa muutoksenhaussa että siviilioikeudellisessa vahingonkorvausmenettelyssä

valtiota ei yleisen velan vanhentumislain soveltamisessa tule vastaajana saattaa muita vastaajia huonompaan asemaan

eu oikeus ei ole esteenä sille että verojen palauttamiselle hallinnollisessa menettelyssä tai vahingonkorvaukselle asetetaan määräajat joiden umpeenkuluminen tarkoittaa sitä että oikeus palautukseen tai vahingonkorvaukseen menetetään

koska vanhentumiskysymysten ratkaiseminen vahingonkorvausasiana kuuluu yleisten tuomioistuimien toimivaltaan asiassa tulisi odottaa yleisten tuomioistuimien selkeää ratkaisua

mikäli energiaverotusta lisätään energian tuottamiseen niin se vaikuttaa tietysti siihen kokonaisuuteen miten työpaikkoja suomessa pystytään säilyttämään ja ohjaamaan

jos yleisessä tuomioistuimessa vastoin tämänhetkisiä odotuksia katsotaan että vanhentuminen ei ole päättynyt verovelvollisten ei tarvitse nostaa omia kanteitaan tuomioistuimessa korvauksen saamiseksi vaan tulli voi hoitaa ne tuomioiden perusteella verovelvollisten vaatimuksesta

no asiahan on myös periaatteellisesti tärkeä

erillislaki veron palauttamisesta tai vastaavan suuruisen vahingonkorvauksen maksamisesta voisi vaikuttaa haitallisesti myös muihin vastaaviin vireillä oleviin ja tuleviin valtiota vastaan nostettuihin eu oikeuden rikkomuksiin perustuviin vahingonkorvauskanteisiin

eikö kuitenkin suomessa lähes jokainen asunnonmyyjä hankkiudu asumaan toiseen asuntoon josta tavalla tai toisella kiinteistöveroa lienee maksettava siitäkin

tiusasen yritykseen epämiehekkäästi potkaista vyön alle

arvoisa puhemies

jos on niin kuin edustaja jalonen saarinen ja tuupainen antoivat ymmärtää että neuvo yksin asuvalle leskelle on muuttaa maatilaltaan koska sitä asuinrakennusta ympäröivät maat ovat niin korkeasti verotettuja niin kyllä minä kehottaisin kysymään sitä neuvoa tai ohjaamaan kysymään sitä neuvoa jostakin muualta vielä

tämänhän me olemme jo kertoneet aikoja sitten

pelkästään verotuksen osalta on helsingin käräjäoikeudessa parhaillaan vireillä valtiota vastaan nostettuja kanteita eu oikeuden vastaiseksi väitettyjen arvonlisäverojen ja väylämaksujen palauttamiseksi joko eu oikeuden vahingonkorvauksena tai niin sanottuna perusteettomana etuna

tämän aloitteen laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä verohuojennuksista on tarkoitus mennä myös läpi

on vain kyse siitä ajasta milloin tämä tapahtuu

eihän kenenkään tarvitse jättää autoaan välttämättä siihen hätätien keskelle tai sinne marketin perheparkkiin jos ei sitä perhettä ole mukana tai edustajan varaamalle parkkipaikalle tuonne parkkihalliin vaan kyllä kyse on siitä että sääntöjä on syytä noudattaa ja jos sääntöjä ei noudata siitä seuraa sanktio

jos me olisimme toimineet jonkin etujärjestön tai yrityselämän teollisuuden intressien puolesta niin olisimme toteuttaneet tähän pakettiin kuuluvan toisen puolen eli laskeneet niitä yritysveroja elinkeinoelämän toivomalla tavalla

väylämaksuasiassa korkein hallinto oikeus on hylännyt purkukanteet joten hallintoasiana väylämaksuja on palautettu vain muutoksenhakuajalta vastaavaan tapaan kuin elv asioissa

sen ovat allekirjoittaneet kaikki verojaoston jäsenet

kyse on siitä että vaikeavammaisille yrittäjille on myönnetty tähän asti vuosittain erityislain turvin mahdollisuus vapautua tietyin edellytyksin arvonlisäverosta

mitä sitten tulee siihen että joitakin toimintoja kannustetaan tai yritetään estää verotuksella niin kannattaa kuitenkin miettiä toisenkin kerran

jos valtio vastoin tai ilman tuomioistuinten kantaa ottaa elvn osalta kannan jonka mukaan veroja palautetaan vahingonkorvausperusteella vanhentumislain soveltamisesta riippumatta voitaisiin tämä joutua tekemään myös muissa asioissa joiden sisältöä tai merkitystä ei tässä vaiheessa voida vielä ennakoida

on tärkeää että myös vaikeavammaiset ihmiset voivat osallistua halutessaan työelämään yrittäjinä ja ylläpitää tälläkin tavalla omaa motivaatiotaan ja mielenterveyttään

kyllä minua harmittaa ihan yhtä lailla se julkisen pysäköinninvalvojan jättämä maksulappu jonka esimerkiksi viime viikolla sain kun ei ollut kiekkoa vaan jätin kuulakärkikynällä saapumisaikani paperilapulle ja se ei tälle tarkastajalle kelvannut

tämän erityislain tarkoituksena on ollut varata aikaa pysyvämmän ratkaisun löytämiseen mutta sellainen on osoittautunut ilmeisen vaikeaksi ja siksi nyt on tehty tämä aloite erityislain jatkamisesta

mutta tosiasiassa se mikä tapahtui oli se että elinkeinotoiminta väheni ja tehtaat tuottavat työllistävät tehtaat koneet päätettiin siirtää ulkomaille

määräaikaisella erityislailla säätämistä ei tule pitää kuitenkaan tyydyttävänä ratkaisuna kenenkään kannalta

mitä tulee siihen etteikö voitaisi näitä pelisääntöjä tarkentaa ilman että säädettäisiin tällainen äärettömän byrokraattinen monimutkainen menettely niin nimenomaan sillä että oikeustoimilakiin olisi kirjoitettu yksi pykälä lisää oikeustoimilaki käsittelee siis sitä miten sopimus suomessa syntyy siitä että näin sopimus voi syntyä

miettikääpä vain jos tuottavien teollisten työpaikkojen osalta voi käydä näin niin kuinka käy jos samankaltaista veroa yritetään ujuttaa vaikkapa liikkuville rahoitusmarkkinoille

lisäksi tulisi maksettavaksi palautuskorko

oikeastaan pitempijänteistä vaikeavammaisten yrittäjien asemaa turvaavaa ratkaisua on jo pohdittu vammaispoliittisessa ohjelmassa

jos asiassa sovellettaisiin autoverotuksen palautuskorkoa se laskettaisiin veron maksupäivästä mikä erilaisten tehtyjen autovero oikaisujen takia edellyttäisi useiden manuaalisesti tehtävien korkolaskelmien tekoa samastakin autosta

epäröin hetken tulenko tänne pilaamaan moottorimiesten iloista tunnelmaa siitä että kilometrikorvauksissa ei toteuteta hallituksen aiempaa linjausta siitä että siirrytään kohti mallia jossa kilometrikorvauksia maksetaan todellisista kustannuksista

samalla olisi otettu kantaa siihen mikä on kohtuullista kohtuuttomia ehtoja suomessa ei oikeustoimilain mukaan sallita ja lain perusteluissa olisi hyvin yksityiskohtaisesti voitu käydä läpi se mikä on kohtuullinen sanktio mikä on se menettelytapa millä sopimus syntyy ja kaikelta tältä ylimääräiseltä kiemuralta ja oikeastaan kunnan voisiko sanoa mielivallasta sen suhteen että annetaanko tämä mahdollisuus yksityisille valvojille vai ei olisi päästy eroon

siinä esitetään toimenpide ehdotus jonka mukaan selvitetään eri vastuuministeriöiden yhteistyöllä mahdollisuus korvata vammaisyrittäjien arvonlisäveron huojennus suoralla tuella vammaisyrittäjille

en ota nyt kantaa siihen oliko tuo malli täsmälleen oikein laskettu vai oliko siinä veivaamista suuntaan tai toiseen mutta joka tapauksessa sillä tavoiteltiin sitä että palattaisiin suomalaiseen sinänsä selkeään järjestelmään jossa palkkatulo on verotettavaa ansiotuloa ja työstä aiheutuvat kustannukset sitten korvataan verovapaasti

lisäksi vaarana on että mahdollisen palautuslain säätämisen jälkeen tuomioistuimet antaisivatkin siitä poikkeavia ratkaisuja vanhentumisesta jolloin jouduttaisiin uudelleen toteuttamaan palautuksia niissä tehtyjen linjausten pohjalta

nyt kuitenkin osana työmarkkinaratkaisua päädyttiin siihen itse asiassa työmarkkinaosapuolet sopivat että meille tulee tällainen verovapaa korvaus vastoin hallituksen aiempaa esitystä ja täällä päätettyä lakia

palkkatulon lisäksi maksetaan sitten tämä aiemmin sinänsä oikeana pidetty kilometrikorvaus ja sen päälle sitten nämä verovapaat korvaukset myös siinä vaiheessa kun auton pääomakulut on jo korvattu

näin ollen arvoisa puhemies joudun jälleen toteamaan että hyvä tarkoitus ei ehkä ole tällä tavalla toteutettavissa

toistan että tämä ei ole kannanotto siihen että paljon ajavia olisi syytä rangaista mutta en soisi sellaisen käytännön yleistyvän jossa työmarkkinaosapuolet sopivat siitä mikä on verotonta korvausta ohi tämän eduskunnan niin en soisi sellaisen käytännön

paras ratkaisu on odottaa oikeuden kantaa ja toimia tuomioistuimen linjausten pohjalta

arvostan kuitenkin sitä hyvää työtä ja perehtymistä asiaan jota aloitteen tekijät ovat osoittaneet mutta tämä realismin ääni kuuluu toimenkuvaan

edustajat

pikavippibisnes on äärettömän kova bisnes kannattava bisnes bisnes joka perustuu ihmisten hätään ja heikkoon harkintakykyyn

näiden aloitteiden tarkoitus ei ole suojella henkilöitä jotka eivät sitä suojelua tarvitse mutta ikävä kyllä on niin että kaikilla ihmisillä ei harkintakyky riitä tai hätä on liian suuri jotta henkilöt kykenisivät vastustamaan kiusausta tarttua tähän helpolta näyttävään mutta ongelmia vain siirtävään toimenpiteeseen

arvoisa puhemies

jottei syntyisi sitä käsitystä että olisin arvostellut perustuslakivaliokuntaa instituutiona haluan sanoa että on juuri näin kuin ministeri henriksson totesi että perustuslakivaliokunta tulkitsee perustuslakia ennakolta käsin

arvoisa puhemies

täällä on puhuttu paljon sosiaalisesta luototuksesta joka sekin on erittäin täsmällisesti säänneltynä ja kohtuulliset kulut omaavana huomattavasti parempi ratkaisu kuin pikavippitoiminta

yleensä kai salin tapoihin kuuluu että poissaolevia ei juuri siteerata eikä ainakaan heidän sanomistaan vääristellä

sen sijaan jälkikäteinen valvonta perustuslainkin osalta meillä on tuomioistuimilla ja korkein oikeus on ottanut kantaa yksiselitteisesti siihen että sopimus voi syntyä tällä tavalla auton pysäköimisellä ja siihen liittyvät ehdot hyväksymällä ja vielä tuon perustuslakivaliokunnan asiaa koskevan pohdinnan jälkeen on todennut että ei ole tulkinnut suomen lakia perustuslaki mukaan lukien väärin

mutta kyllä minä lähtisin siitä että meillä yhteiskunnassa pitää meidän toimeentulotukiverkosto ja muut yhteiskunnan suojaverkot olla sellaiset että henkilön ei tarvitse elää velaksi

sen verran olen lukenut tuosta puheenjohtajaehdokas stubbin lausumasta että hän on nimenomaan puhunut siitä mikä on ero bruttokansantuotteen ja esimerkiksi velkaantumisen tai julkisen sektorin osuuden välillä

on tietysti erityistilanteita joissa hankinnat ovat isoja ja väliaikaisia jolloinka se voi olla paikallaan mutta näin myös yhteiskunnan auttamana

tässä on kaksi muuttujaa on bruttokansantuote ja on julkisen sektorin osuus

hän on nimenomaan painottanut sitä aivan kuten valtiovarainministeri rinne ja hallituspuolueet tässä keskustelussa ovat tuoneet esiin että kasvun aikaansaaminen työllisyyden parantaminen on aivan keskeistä tässä keskustelussa ja se samalla vähentää myös tuota julkisen sektorin osuutta ja veroastetta

sanottakoon vielä että minkäännäköistä eriseuraisuutta oikeusministeriön tai näiden aloitteiden laatijoiden kesken ei ole vaan kaikkien päämäärä on rajoittaa tätä härskiä bisnestä ja ihmisten hädän ja heikon harkintakyvyn hyväksikäyttöä

näin ollen uskallan pitäytyä siinä kannassa että perustuslakivaliokunta ei ole pohtinut riittävän monipuolisesti myöskään sopimusoikeuden näkökulmasta tätä koko kysymystä vaan sen on tehnyt korkein oikeus

ihmettelen kuka tätä esitystä tulee vastustamaan

sinänsä ihan painavia puheenvuoroja nämä puheenvuorot siitä mikä on autoilun todellinen kustannus ja mikä ei

sitä juuri käsiteltiin noin vuosi sitten kun päätettiin hallituksen yksimielisellä esityksellä ja täällä myös myllykosken tuella siitä että johonkin se raja on vedettävä ja se vedettiin siihen mihin se silloin vedettiin

tietty osa autoilusta kuuluu työnantajan korvattavaksi ja osa sitten tästä oman auton pääomakulusta on henkilökohtaista kustannusta

valtiovarainvaliokunta yksimielisesti totesi että yhtä veroneutraalia ja yhtiöitä yhdenvertaisesti kohtelevaa mallia ei ole kun tiedostetaan se että on erilaisia yhtiöitä erilaisia yhtiömuotoja on erilaisia toimialoja joilla on erilainen tuottavuus

nyt olisi syytä tunnustaa se että tässä esityksessä astuttiin kyllä sen periaatteen ohi että palkkatuloja verotetaan ansiotulona ja työstä aiheutuvat kustannukset korvataan sitten verottomina kulukorvauksina ja tämä oli selkeä kädenojennus veroton korvaus ohi meidän normaalin verojärjestelmän

aivan lyhyesti

tämän vuoksi valtiovarainvaliokunta jossa kaikki puolueet myös sosialidemokraatit ovat edustettuina yksimielisesti totesi että yleisradiovero on uudentyyppinen vero jossa on yhdistetty sekä vero että maksuluonteisia elementtejä ja valiokunta pitää tärkeänä seurata yleisradioveron vaikutuksia ja veroneutraalisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

viitaten äskeiseen pelkoon siitä että pikavippimarkkinat valuisivat ulkomaille kieltojen myötä niin on kuitenkin niin että ulkomailta otettua suomen kuluttajansuojalain vastaista luottoa ei voi suomessa panna täytäntöön eli tuomioistuinten tai ulosoton kautta tämä perintä ei onnistu nykyistenkään säännösten perusteella jos tuo kuluttajansuojalain edellytys täyttyy

kyllä tämä ervv ja nämä pelastuspaketit toimivat

mikäli ongelmat ovat ylitsepääsemättömiä tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön ja ne muutokset tehdään tietenkin siinä järjestyksessä kuin lakiin muutokset tehdään yleensäkin

pankit ja teollisuus euroopassa ovat pysyneet jotakuinkin pystyssä pää pinnalla ja tehtaat toiminnassa

arvoisa puhemies

suomen demografia on tosiasia josta tuskin eun komissiota voi syyttää kuten edustaja lindström teki mutta fakta on että työssäkäyntisuhteemme muuttuu dramaattisesti lähivuosina ja tähän myös suomessa tulee varautua

todellakin allekirjoittajia tässä aloitteessa ovat sattumalta vain henkilöt jotka sattuivat silloin olemaan kokoushuoneessa paikalla kun tämä aloite kierrätettiin mutta kyllä uskallan lukea edustaja kivirannan tuohon kansanedustajien kärkikaartiin

pidemmällä aikavälillä ainoa ratkaisu on rahapolitiikka

nimittäin suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa pikavippejä ei kyllä voi perustella sillä että jollakulla on nälkä tai pesukone hajoaa

perustuslakivaliokunta otti kantaa aitaan siihen julkiseen valtaan ja siihen kenellä on oikeus jakaa sakkoja

tosiasia on että meillä tulee vuodessa sata miljoonaa uutta työntekijää innokasta tuottavaa halpaa työntekijää työmarkkinoille globaalisti

itse asiassa tänään aamupäivän vietin tuolla kevassa joka vastaa suomalaisen julkisen sektorin eläketurvasta ja sielläkin olemme linjanneet omissa strategioissamme että puolet kasvavasta eliniästä tulisi käyttää työelämässä

korkein oikeus otti kantaa seipäisiin siihen miten sopimus voi syntyä ja minkälaiset seuraamukset sopimuksen rikkomisesta on suomalaisessa oikeuskäytännössä yhä olemassa ja korkein oikeus on suomessa ylin laillisuuden ratkaisija